koko prosessi on jo alun alkaen viivästynyt puolitoista kaksikin vuotta

arvoisa puhemies

kyllä kai suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsee aikamoinen yksimielisyys siitä että meidän maatilamme ovat jääneet pinta alaltaan ja kooltaan jälkeen kansainvälisestä kehityksestä ja sillä on tietysti historiallisia syitä

siellä on paljon turhautunutta väkeä ja suuria ongelmia hyvin ikäviä esimerkkejä siitä miten näitä tuenhakijoita kohdellaan

oikeastaan voi sanoa että siellä näiden tuenhakijoiden oikeusturva on aikamoisella koetuksella kun jo lähtökohtaisesti ei luoteta näiden tuenhakijoiden rehellisyyteen

tähän on yritetty löytää ja löydettykin erilaisia tapoja kannustaa löytää isompia tilakokoja mutta kehitys on erittäin hidasta

se ei taida tässä tilanteessa olla se vaihtoehto

kaiken kaikkiaan olisin opposition edustajina paljon enemmän huolissani siitä veronmaksukyvystä mikä maaseudulla on ja maaseudun yrittäjillä on

jos sitä pystytään rakenteella parantamaan ja rakenteellisilla toimenpiteillä parantamaan niin silloin tulevaisuudessa veronmaksukyky on moninkertainen siihen nähden mitä tässä määräaikaisessa kahden vuoden lakiesityksessä mahdollisesti verotuloja menetetään

vielä kolmantena tekijänä nostaisin esille sen että kyllä tämä on verrattavissa tähän verovapauteen mikä oli kunnille osoitetussa maan myynnissä viime syksynä eli kun määräaikaan mennessä myi tonttimaata kunnille niin siitä sai verovapauden

siinä on varmasti yrittäjällä selittämistä kun hänellä on neljä ihmistä siellä metalliverstaassaan töissä tämän hankkeen tiimoilta

toinen vastaavan tyyppinen esimerkki koskee vähän isompaa hanketta johon oli hankesuunnitelman puitteissa hankittu laitteita mutta se oli menty tekemään osamaksuna jolloin maksatusviranomainen katsoi että osamaksuerän alla oleva laite ei ole tämän yrittäjän hallinnassa jolloin jälleen tuli bumerangi koko hakemukselle

maaseutuviraston te keskusten ja asianomaisten ministerien on kyllä mielestäni puututtava tähän nyt kovalla kädellä ettei suoranaisia oikeusmurhia näissä hanketapauksissa tapahdu

arvoisa puhemies

myös ympäristövaliokunta antoi tästä lausunnon talousvaliokunnalle ja piti lähtökohtaisesti tätä hyvin myönteisenä asiana ja edistysaskeleena mutta kiinnitti huomiota siihen että meillä on pohjoismaissa ollut käytössä jo aika pitkään tällainen joutsenmerkki yhteisesti hyväksytty standardoitu joutsenmerkki jolla näitä mainittuja ministerinkin esittelemiä asioita on jo standardisoitu muun muassa astianpesukoneissa pyykinpesukoneissa kopiokoneissa tulostimissa lämpöpumpuissa ja niin edelleen

nyt kun tätä eu harmonisointia tehdään niin saattaa käydä niin että näiden kriteerien asettaminen kestää kovin pitkään ja harmonisointi vie aikansa

on tulossa tämä eun kukkamerkki ja voi olla että joutsenmerkki nyt jää sitten tämän jalkoihin ja myöskin tämä merkitseminen sinällään voi siirtymävaiheen ajaksi jäädä aika huonolle pohjalle

todennäköisesti joutsenmerkki jossain vaiheessa harmonisoituu kokonaan eu kukan kanssa mutta meille pohjoismaissa tämä ei ole tässä vaiheessa ilmeisesti kovin hyvä edistysaskel mutta se riippuu siitä kuinka pitkään tuo eu harmonisointi kestää

vaikka uudistuksessa on varsin paljon positiivista näkyy tavoite muutamana käytännölle vieraana ja keskeneräiseen pohdintaan perustuvana esityksenä

kokemuksiahan on eräistä maista aselain voimakkaasta tiukennuksesta esimerkiksi britanniasta missä käsitykseni mukaa aseiden hallussapito on lähes kokonaan kielletty

aseella tehtyjen rikosten määrät jos nämä järkyttävät kouluammuntatapaukset jätetään huomiotta eivät ole pitkällä aikavälillä suuresti muuttuneet

arvoisa puhemies

hyviä asioita uudistusesityksessä on ehdottomasti viranomaisten tietojenvaihdon kehittäminen

toisaalta on myös todettava että aseluvan myöntämistilanteessa kokenut poliisi todennäköisesti on ainakin kokematonta lääkäriä vahvemmilla arvioidessaan hakijan soveltuvuutta luvan saantiin

aivan ilolla voi todeta sen että kiviniemen ykköshallituksen tahtotila on mennä kasvu kestävä kasvu vihreä kasvu edellä ulos taantumasta varjella ja kasvattaa niitä talouden oraita mitkä ovat jo näkyvissä kuten täällä tänään valtiovarainministerikin jo totesi uusin kasvuennuste tulosennuste on parempi kuin vielä hetki sitten oletettiin ja kuitenkin varautua siihen että jos tulee hankalia kohtia niin niihin osataan riittävän nopeasti reagoida

arvoisa puhemies

kähkösen kanssa ihan samaa mieltä siitä että pelto on liian kallista varsinkin näissä kaupoissa joissa sitä tehdään lisämaakaupaksi riippumatta siitä missä osassa suomea tämä kauppa tehdään

mutta noin filosofisena kysymyksenä pitäisikö suomessa olla vuokrapeltoa vai omistettua peltoa minulla henkilökohtaisesti on molempien vanhempien puolelta torpparitausta ja kun olen kuunnellut niitä tarinoita niiltä ajoilta kun pelto oli vuokrapeltoa eli oltiin torppareita niin ei ole kovin ihania tarinoita joten minun maailmankuvassani kyllä suomalaisen viljelijän pellon pitää olla omistettua peltoa ja sen maanviljelyksen pitää perustua omistuspohjalle

tiukennukset kohdentuvat tässä vaiheessa pääosin käsiaseisiin erityisesti tulivoimaisiin käsiaseisiin

edelliseen rinnakkaislupakäytäntöön viitaten olisikin loogista rajata kertaladattavat tai kertaviritteiset pistoolit ja revolverit näiden pitkäpiippuisten lupakategoriaan

täällä on oppositiossa tullut esiin puheenvuoroja joissa haluttaisiin näitä oraita vaalia vähän hullun puutarhurin tavalla pistää milloin mitäkin lannoitteita ja milloin mitäkin kasvinsuojeluainetta

konkreettisena on tullut esille lähinnä pääomatulojen progressiivisuus oikeastaan ainoa esitys mutta kritiikkiä sitäkin enemmän että sitä ja sitä ei ole tehty

mielestäni nyt on aika tarkan pelin paikka siinä että vaalitaan sitä että kasvu todellakin lähtee liikkeelle ja kestää ja sitä ei vaaranneta hallitsemattomasti sellaisilla yksittäisillä toimilla jotka horjuttavat kokonaisuutta

vaikea sanoa

kun tätä keskustelua olen seurannut niin toivon että jos pöytään tuodaan esimerkiksi esitys pellon poisto oikeudesta jota aina silloin tällöin on väläytelty niin siltä suunnalta myöskin tulee tukea tämän pellon hinnan alentamiseksi

tähän voitaisiin myös lukea ilma aseella tapahtuva valvottu harjoittelu ja myös mahdollinen varusmiesajan ampumakoulutus olisi huomioitava

meillähän metsäteollisuus on lähtenyt nyt voimakkaaseen kasvuun euron heikentymisen myötä ja se siivittää meidän koko kansantalouttamme mutta jos puukauppa nyt hyytyisi vaikkapa pääomaverotuksen nopeaan muutokseen niin siellä saattaisi tulla äkkiä hyytymiä ja katkonaisuutta vastaan mikä ei todellakaan edistäisi tätä eteenpäinmenoa

valvottu harjoittelu ja seurapakko tuo paljon vastuuta seuroille ja kouluttajille

tämä kuulostaa melkoiselta vapaaehtoistyöltä sillä talkoilla tätä luultavammin harjoitettaisiin ainakin maaseudulla missä varsinaisia valvottuja sisäammuntaratoja on vähän

erikseen on oltu huolissaan erityisesti perussuomalaisten taholta myöskin siitä että maa ja metsätalouden ja aluetalouden kysymyksiin ei ole täällä sanoja uhrattu

on kuitenkin selvää että hallitus jatkaa niin kuin se tuossa lupaa niitä uudistuksia ja niitä hankkeita joita matti vanhasen kakkoshallitus on laittanut liikkeelle